javisst villkoret om heteropar uppfylls

dagens beslut om fennovoima ökar behovet av rysk energi och minskar samtidigt de finländska investerarnas intresse för att i stor skala utöka utvecklandet av förnybar energi

puhemies

kaikkein vähiten tämä laki tulee koskemaan sitä eniten vastustavia

mikään ei muutu vastustajien elämässä jos tämä kansalaisaloite hyväksytään mutta lainmuutos merkitsisi suunnatonta helpotusta niille tuhansille kansalaisille joita voimassa oleva avioliittolaki nykyään syrjii

lisääntyvä uusiutuva energia ja energiatehokkuus parantaisivat suomen huoltovarmuutta ja loisivat kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

talman

tämän päivän päätös vaikeuttaa suomen mahdollisuutta liittyä uusiutuvan energian alan globaaleihin edelläkävijöihin

mutta kyllä taloudellisilla ohjauskeinoilla kuten verotuksella on myös merkitys ja on ollut merkitystä kun uusiutuvia energia energia jolla on halu energiamuotoja on haluttu edistää esimerkiksi muissa pohjoismaissa

esimerkiksi ruotsissa tukholmassa poltetaan suomalaisia pellettejä ja tanskassa myös tuulivoiman osalta siellä käytetään ja on käytetty vihreitä sertifikaatteja kauan

värderade talman

hänvisande till den allmänna nyttan bröt man ut en stor bit av sibbo och sammanslog den med helsingfors

suomen tulee toimia aktiivisesti muiden pohjoismaiden ja eu maiden kanssa kestävän kehityksen ja vastuun ottamisen puolesta kehitysyhteistyössä

ilmastonmuutoksen myötä elintarvikehuolto käy globaalisti yhä vaikeammaksi tulevaisuudessa ja jo tällä hetkellä monet kehitysmaiden ihmiset kärsivät ruokapulasta vaikeiden sääolojen aiheuttaman kadon vuoksi

monet kunnat näkivät jo viime hallituskaudella että niiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin jotta ne pystyisivät pitämään taloutensa vahvana mikä tekee kunnille mahdolliseksi mahdollisimman hyvien palvelujen tarjoamisen kuntalaisille myös joidenkin vuosikymmenien kuluttua

sahelin alueen tilanne on pahentunut vuosi vuodelta

jokaisen vastuuta kantavan kunnallispoliitikon on ymmärrettävä että palveluiden ylläpitäminen lainavaroilla on kestämätöntä

jos kunnan menot kasvavat ja asukkaiden määrä vähenee samanaikaisesti työikäisen väestön osuuden pienetessä niin kunnan mahdollisuudet hyvien palveluiden ylläpitämiseen eivät ole hyvät

vaikka maailmanpankki raportoikin äskettäin hienoisesta edistymisestä kuten globaalin köyhyyden vähenemisestä ja paremmasta juomaveden saatavuudesta niin riemuun ei ole syytä

kuntauudistuksen toinen vaihe toteutetaan tämän vuoksi tämän hallituksen aikana

se että jotkin indikaattorit viittaavat myönteiseen kehitykseen johtuu ennen kaikkea siitä että sellaisissa maissa kuin kiina intia brasilia ja indonesia taloudellinen kehitys on ollut nopeaa viime vuosikymmenen aikana

koska prosessi on nyt vasta alkuvaiheessa eikä kukaan meistä vielä tiedä uudistuksen lopputulosta mikään seikka ei tässä vaiheessa tue tällaista väittämää

nyt paine kasvaa myös siihen että nämä maat ottaisivat kansallisesti suuremman vastuun kestävästä kehityksestä ja tasaisemmasta tulonjaosta

en myöskään usko hallituspuolueissa olevan kovin monta joka toivoisi valtion päättävän omin päin millaisia kunnat ovat tulevaisuudessa

maailman rikkailla mailla on talouden taantumasta huolimatta oltava valmiutta auttaa köyhiä ja haavoittuvia maita mutta kehitysmaiden on myös kansallisesti itse pienennettävä köyhien ja rikkaiden välistä kuilua

kuntia kuullaan parhaillaan ja jos kuntaliiton neuvoa noudatetaan järjestetään vielä toinen lausuntokierros myöhemmin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta ehdotuksesta

ehtona on että portugalin talouden on saavutettava tavoitteet ministerien hyväksymän kolmivuotisen saneerausohjelman mukaisesti

toimenpiteet ovat vaativia ja käänteentekeviä portugalin kannalta

portugalin on saatava vaje nopeasti alas vahvistettava kasvua ja kilpailukykyä valtiollisen toiminnan kaikilla sektoreilla ja sopeutettava rahoitussektorinsa

tämä tarkoittaa leikkauksia peruspalveluihin palkkojen alentamista valtionhallinnossa suuria hallinnollisia järjestelyjä valtion omaisuuden myyntiä ynnä muuta

det här i sin tur är beroende av hur samhällsfunktionerna rättsstatsprinciperna och demokratiutvecklingen förverkligats

saneerausohjelman toteuttamalla voi portugali palauttaa taloutensa kuntoon ja samalla on suuremmat mahdollisuudet siihen ettei kriisi leviä edelleen

värderade talman

olen tyytyväinen ministeri virkkusen lupaukseen siitä että valtiovarainministeriö tulee arvioimaan kuntauudistuksen kielelliset vaikutukset yleisellä tasolla ja sen lisäksi vielä laaditaan kielellisten vaikutusten arviointi jokaisesta kaksikielisestä alueesta jota kuntauudistus koskee

hallitus on myös sitoutunut laatimaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi kansallisen kielistrategian presidentti martti ahtisaaren johtoryhmän tuomien toimenpide ehdotusten perusteella

suomi ei myönnä ehdoitta tukea portugalille

euroalue ei myönnä tukea ehdoitta yhdellekään maalle

on tärkeää että kansallinen kielistrategia otetaan huomioon ja että sitä seurataan tulevassa kuntauudistuksessa

kreikan irlannin ja portugalin tapahtumien myötä tukea ja talouspolitiikan valvontaa koskevia periaatteita on tarkistettava avoimuutta lisättävä ja yhteisten sääntöjen sitovuutta vahvistettava

ei ole mitenkään hyväksyttävissä että jotkut maat suhtautuvat yhteisiin sääntöihin löysin rantein kun taas toiset noudattavat niitä tunnontarkasti

viime syksynä pidetyssä pohjoismaista turvallisuusyhteistyötä käsitelleessä seminaarissa tanskalaiset ja norjalaiset asiantuntijat totesivat kannattavansa pohjoismaisen puolustusyhteistyön laajentamista mutta nato on ja tulee jatkossakin olemaan heidän tärkein puolustuspoliittinen yhteistyökumppaninsa

valiokunta korostaa että suomen tulee omassa turvallisuuspolitiikassaan ottaa tämä kehityssuunta huomioon ja sisällyttää sitä koskevat arviot ja suunnitelmat seuraavaan turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon

suomella on hyvät ja ystävälliset suhteet venäjään

kauppakumppanina venäjä on yksi suomen kaikkein tärkeimmistä kumppaneista

suunnitelmia venäjän ja suomen välisen viisumipakon asteittaisesta löyhentämisestä on pidettävä myönteisenä merkkinä

heti alussa haluan kuitenkin todeta että suomen on myös tulevaisuudessa kannettava vastuuta yhdessä muiden euroopan unionin maiden kanssa pakolaisten vastaanottamisesta turvapaikanhakijoiden oikeudenmukaisesta ja hyvästä kohtelusta ja humanitäärisen suojelun tarpeessa olevien ihmisten auttamisesta

todennäköisyys sille että pakolaisvirrat maailmassa loppuisivat on epätodennäköistä

samoin suomen pitää myös pyrkiä yhtenäisiin käytäntöihin pakolaisten vastaanotossa ja turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyssä eu maissa

siihen tämä lakiesitys myös tähtää

de som fick dessa lov stannade i finland men hade inte rätt till hemkommun eller rätt att jobba

maassamme on myönnetty turvapaikanhakijoille satoja oleskelulupia jotka eivät mahdollista työntekoa ja tähän tulee nyt muutos